julkisuustavoite oli sosialidemokraattien näkemyksen mukaan toinen asia mikä osittain nyt heikkenee tai ainakin muuttuu tämän uuden lainsäädännön myötä

myöskin tilattujen lehtien arvonlisäveron korotus heijastuu lehtialan liiketoimintaan ja toimintaedellytyksiin ja valiokunta pitää tärkeänä että perustettava lehtiasiain neuvottelukunta seuraa lehdistön asemaa ja tarvittaessa tekee esityksiä lehdistön toimintaedellytysten parantamiseksi

suomen kansallisen selviytymisen näkökulmasta nämä kokonaisriskit on ennen pitkää arvioitava ja kuten valtiovarainvaliokunnassa viime joulukuussa totesimme on kansallisen suvereniteetin ja budjettivallan näkökulmasta ja suomen selviytymisen näkökulmasta arvioitava myös vaihtoehtoja

reini annettu jo sotaa ei kuusikymmentäkaksi poissa kolmekymmentäseitsemän mietintö

meillä ei ole kaksoisraidejärjestelmää elikkä siellä on yleensä yksi juna tietyssä paikassa kulkemassa

sen takia on tärkeätä että tilanteet jotka nykylain mukaan menisivät rikosprosessiin niin sanotun tavallisen tekomuodon veropetokset käsiteltäisiin jatkossa hallinnollisessa prosessissa ja uuden lain nojalla vain ne teot joista olisi odotettavissa vankeutta menisivät rikosprosessiin

koko tämä järjestelmä on kansallisesti syytä arvioida eivätkä ne englannin kilpailuttamiskokemukset turvallisuuden ja muunkaan osalta niin kovin hyviä olleet

tämä hallitus ei ole noudattanut euroopan unionissakaan sitä linjausta joka otettiin edellisen hallituksen aikana että maahanmuuton määrällinen ja laadullinen hallinta on työmarkkinoiden vakauden kotouttamisen ja sisäisen turvallisuuden kannalta välttämätöntä

mietintöön ja edusti

on myös tärkeätä että valtiovarainvaliokunta tänään toteaa vaikkemme me ekptä tässä käsittele ja kokonaisriskiä että merkittävää mutta seurantaa edellyttävää on myös euroopan keskuspankin korostunut rooli velkakriisin hoidossa

tämä lopputulos on parempi kuin kokoomuksen vaatimus mutta huonompi kuin sdpn ajama tavoite ja sen takia on jatkossa myöskin tätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta eri tavoin tarkasteltava

näissähän kaikki pysähtyi

eli tältä osalta on nyt syytä myöskin miettiä millä tavalla tätä kokonaisuutta mietitään ettemme mene pala palalta eteenpäin ja muistamme myös tämän hallitusohjelman edellytyksen kansallisten etujen turvaamisesta ja suomen vientiteollisuuden ja aluekehityksen etujenhuone

meidän lausumaehdotus tähtää siihen että on tämä rangaistustason säilyttäminen tavoitteena ja yleisestävyys varmistettu niin että nämä asiat ovat julkisesti nähtävissä

tämän takia on erittäin myönteistä että paitsi jaosto niin myös ministeri ovat yhdessä tältä osin valmiit alueellisen tasa arvoisuuden ja tietoyhteiskunnan kehityksen kannalta perustavaa laatua oleviin uudelleenarviointeihin jotta asiaa voidaan vauhdittaa

nyt tässä tapahtuu niin että jos kansalaisetkaan eivät voi luottaa turvapaikkajärjestelmän toimivuuteen niin perusteltu työperäinen maahanmuuttokin kohtaa kritiikkiä

arvoisa puhemies

tämä on erittäin tärkeää että nimenomaan terroristisen kouluttautumisen värväyksen ja rahoituksen puolella tehostetaan toimenpiteitä

ylivieskaiisalmi radan ja monien muiden osalta tarvitaan kyllä lisäpanostuksia muun muassa sähköistykseen koska tällä hetkellä elinkeinoelämän toimintaedellytykset on otettava vahvemmin myös infrainvestoinneissa huomioon

tältä osin nimenomaan hallinnassa oli puutteita

sen takia valtiovarainvaliokunta toteaa euroopan vakausmekanismin perustamista koskevan mietinnön kannanottoon liittyen että suomen valtiontalouden rajallisiin mahdollisuuksiin tukea muita maita sekä huolehtia suomen työllisyydestä ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksesta kiinnitetään myös jatkossa vakavampaa huomiota

kun tämä lausuma eli verotietojen salassapidosta annetun lainsäädännön muuttaminen siten että sanktioluonteisista veronkorotusseuraamuksista tehtäisiin julkisia ei saanut yleistä ymmärtämystä niin olemme tältä osin nyt eilen keskustelleet valtiovarainministeri urpilaisen kanssa että hän tulee tässä hengessä nyt selvityttämään tämän asian oikeusministeriön kanssa siis sen että hallinnollisen veronkorotussanktion julkisuutta lisätään nykyisen rangaistustason säilyttämiseksi ja yleisestävyyden vahvistamiseksi

komi puuttui varsin vähän siihen vakavaan tilanteeseen että metsäteollisuuden maa järisee ja se ylittää maakuntarajat tämä kohtalonyhteys

mietintö hyväksytyt mietintöjä aikuisten

sääilmiöiden saadessa yhä vaarallisempia muotoja viittaan asta myrskyyn ilmatieteen laitoksen toimintakyky on ehdottoman tärkeä

ja nimenomaan muun muassa näitä perheenyhdistämisdirektiivejä ja myös laittoman maahanmuuton torjuntaan liittyviä tiukkoja toimia ei ole sovellettu asumisvaatimuksia ei ole otettu tätä hillitsemään ja tehokkaat palautukset ovat myöskin puuttuneet niin että tältä osin tämä turvapaikkajärjestelmän hallitsemattomuus on tullut maksamaan

minusta on nyt erittäin tärkeätä että yhteiskunnallisen edun takia oikeuskanslerin taholla myöskin käydään läpi meidän viranomaisten tiedonvaihtoon liittyviä selkeitä ongelmia

kyse on myös turvallisuudesta

toinen asia on koko alue ja elinkeinokehityksen edellytysten vahvistaminen pitkien etäisyyksien suomessa esimerkiksi pohjoisetelä suuntaiset pääradat

me sosialidemokraatit esitimme tämän taloustilanteen johtopäätösten tekoa jo viime talvena ja viime keväänä kun edellytimme nopeasti työllisyyttä julkisia investointeja ja yritystoimintaa vahvistavan lisätalousarvion antamista myöskin hallituksen talouspolitiikan linjan voimakkaampaa muuttamista talouskasvua tukeviin elvytystoimiin

nyt on vain pidettävä huoli siitä että metsälakien kokonaisuudistamisen yhteydessä tämä kokonaisuus tukee puuhuoltoa metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä ja erityisesti myöskin metsien uudistamisen ja metsien ensiharvennusvelvoitteenkin parempaa hoitamista

eduskunnassa käytiin varsin laaja keskustelu ulkomaalaislain kokonaisuudistuksesta viime talvena ja itse asiassa hallituksen ministeri thorsin johdolla antamat esitykset olisivat johtaneet suomen eun yhteisen maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan linjausten osalta varsin vakavaan tilanteeseen

tutkaverkosto ei kuitenkaan kata koko maata kaikissa säätilanteissa ja siksi eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin säätutkaverkoston laajentamiseksi siten että säävaroitustoiminnasta voidaan huolehtia alueellisesti kattavasti

me olemme nyt törmänneet nuorten yhteiskuntatakuuasiassa muun muassa siihen että kela te keskus kunta eivät vaihda tietoja on monta järjestelmää ja voi sanoa että meidän tietosuojalainsäädännön ylikorostettu tulkinta syrjäyttää nuoria tänä päivänä tässä maassa

hallituksen jo tekemät energiaveroa koskevat ja kilpailukykyä heikentävät ratkaisut pitää korjata puun saatavuutta lisätä ja nimenomaan myöskin vihdoin on ruvettava toimimaan muualla kuin brysselin eteisessä suoraan moskovaan ja venäjään aktiivisemmalla yhteistyöotteella

tässä mielessä prumin sopimuksen rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden laittoman maahanmuuton ja terrorismin torjunnan puolella oikeus ja sisäministeriöiden pitää tiiviisti toimia eun puitteissa myös europoliin nähden

leonian etu ja satayksi hei kuusikymmentäyksi poissa kolmekymmentäseitsemän vietiin hyväksytty niin hiljaa edustaja kauppila viini

tämän vuoksi sosialidemokraatit eivät tältä osin jättäneet nyt tätä lausumaa saliin äänestykseen ja olemme tältä osin toivomassa että valtiovarainministerin käynnistämä selvitys tulee saamaan kuitenkin jatkossa paremmin tukea myös verojaoston ja valtiovarainvaliokunnan taholta

tämä on kestämätön tilanne samaan aikaan kun eu komissio esittää kuten sosialidemokraatit jo viime syksynä esittivät että tässä suhdanne ja työllisyystilanteessa pitäisi panostaa elvyttävästi juuri perusinfraan ja liikenteellisiin asioihin

oleskeluluvan myöntämisen kriteereitä olisi väljennetty ja nimenomaan tältä osin myöskin olisi hallitsemattoman maahanmuuton vaikutuksia kasvatettu

tässä tavoitteessa onnistuttiin mutta toimintatavathan eivät kestäneet tarkempaa tarkastelua siitä ennennäkemätön määrä muun muassa kansanedustajia rikostutkinnan kohteena epäiltynä rikoksista

ja tämä johtuu siitä että sisäministeriössä erotettiin maahanmuutto ja turvapaikka asiat sisäministeriltä erilliselle ministerille ministeri thorsille ja siellähän ei toisen tontille puututa

nyt erittäin vakava kysymys tässä on se niin kuin nova group rovaniemen tapaus kaavoitusratkaisut ja muut ovat osoittaneet että harmaa raha ja tällaiset taloudelliset toimijat ovat jossain määrin pureutuneet hallintoon ja politiikan rakenteisiin

hallitusohjelmassa edellytetään myös eun maatalouspolitiikassa suomen aktiivisuutta että hyväksyttävämmin ja oikeudenmukaisemmin myöskin suomen kaltaisen maatalouden tarpeita voidaan hoitaa mutta kansallisesti meidän pitää ymmärtää että bulkkituotannolla me emme pärjää vaan laadulla

suomen hallituksen osalta ei myöskään tähän ole missään vaiheessa reagoitu

hallintovaliokunta jatkaa mielestäni kyllä varsin hyvää linjaa tuoden tämänkin ulkomaalaislain muutosesityksen yhteydessä esille suomen puheenjohtajuuskauden peruslinjaukset joissa nimenomaan korostetaan määrällisen ja laadullisen maahanmuuton kansallisissa käsissä pitämistä ja eun yhteisen turvapaikkapolitiikan peruslinjauksia

ihmisen suojelun ja turvallisuuden takia ja hänen tukemisekseen pitää tietoa antaa sille viranomaiselle joka myös on reagointivelvollinen ihmisen auttamiseksi

olen siinä kyllä samaa mieltä että hyvä että vaalien läheisyys edes synnintuntoa ja katumusta herättää mutta tämä asia pitää nyt oikeasti ottaa käsiin

tässä mielessä tämä on myös demokratian kannalta vakava asia jos pöydissä vaikuttaa sellaisia tahoja joita ei ole sinne valittu ja joista kansa ei vaaleissa tiedä

tältä osin pitää nostaa jalostusastetta tukea tätä luomuruokaketjua ja todella tuottajan asemaa kilpailun ja kaupan piirissä parantaa myös julkisissa hankinnoissa

herra puhemies

miten tämän perusasetelman eli harmaan talouden ja myöskin näiden toimijoiden osalta on tutkintaa ja poliisin voimavaroja vahvistettu

suomihan on ollut tähän asti sitoutunut siihen eun peruslinjaan että samalla kun tuetaan aktiivisempaa työperäistä maahanmuuttoa on laitonta maahanmuuttoa ja siihen liittyvää ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa määrätietoisesti torjuttava

edustaja zyskowiczin puheenvuoro liittyen kyproksen ja yleensäkin harmaan talouden ja osin järjestäytyneen rikollisuuden rooliin liittyy nyt aika voimakkaasti muun muassa sosialidemokraattien ja valtiovarainministeri jutta urpilaisen käynnistämään ja myös saksan aika voimakkaasti käynnistämään harmaan talouden ja veroparatiisien vastaiseen toimintaan

herra puhemies

tältä osin sosialidemokraatit ovat esittäneet juuri selkeämpää meno ja investointi ja työllisyyttä tukevaa politiikkaa ja erityisesti kuntien perusturvapalvelujen sosiaali ja terveydenhuollon ja opetustoimen voimavarojen tukemista tässä kriisissä jonka sosiaalisia vaikutuksia on myöskin pehmennettävä

arvoisa puhemies

mitenkä te olette lähtenyt toteuttamaan sitä hallitusohjelman lähtökohtaa että nimenomaan aktiiviviljelyyn ja nuorten tuottajien asemaan kohdistetaan erityistoimia esimerkiksi omistamisen sijasta näennäisviljelytukien sijasta

nyt hallituksen signaalit ja menettelytavat myöskin turvapaikkakäsittelyssä ovat valitettavasti johtaneet sellaiseen kierteeseen jota ei turvapaikkajärjestelmässä eikä hallituksen ja sisäministeriön osalta nyt hallita

ja satayksi ei kuusikymmentäkaksi poissa kolmekymmentäkuusi miki pöytälaakso mietintö linjaa edustin kauppila

haluan erityisesti kiinnittää huomiota siihen että yleisen turvallisuuden ja järjestyksen yhteiskunnan sisäisen turvallisuuden kannalta on tärkeätä että poliisin voimavarat ovat kunnossa

kuntien perusturvallisuus eli sosiaali ja terveydenhuollon ja opetustoimen palvelut eivät saa yhtään lisää rahaa ja lisäksi erityisesti sosiaaliturvan puutteisiin ja vaikeutuvassa asemassa olevien henkilöiden asemaan ei tule mitään erityistä helpotusta

nyt tietysti toivoisi että edustaja zyskowicz toivomisen ja tällaisten sopimusten sijaan näkisi pitemmälle

tältä osin valitettavasti tuottavuusohjelmalla on leikattu poliisin hallinnollisella puolella siirretty jopa poliisille sitten sellaisia tehtäviä jotka häiritsevät poliisin työtä kouluissa lähiöissä ja myöskin taajamissa ja erityisesti haja asutusalueella

sisäministeriöhän jaettiin viime kauden jälkeen kahteen osaan eli maahanmuutto ja turvapaikka asiat tulivat rkpn ministeri thorsille sisäministerille jäivät sitten pelastus poliisi ja raja ja aikaisemmin korostettu sisäisen turvallisuuden kokonaisuus on näin jaettu kahtia

määrätietoisen työn ja oikean tahdon puuttua tähän kasinokapitalismiin ja rahavaltaan jotka nujertavat kansanvaltaa ja joista sadat miljoonat syyttömät maksavat nyt euroopassa nuorisotyöttömyytenä ja vakavana sosiaalisena kriisinä ja epävarmuutena

arvoisa puhemies

tältä osin meillä kansalaisten asenteisiin kyllä varmasti vaikuttavat ne viimeaikaiset kokemukset ja myös ikävä perinne kyllä myöskin rakennusteollisuuden ja monen muun kaavoitukseen liittyvistä selkeistä rahoitusmalleista jotka voi katsoa jo korruptionkin piiriin niin että kyllä meidän historiamme myöskin on joka puolella varmaan vähän kriittinen

kun sisäministeri holmlund vielä julkisesti on linjannut että hän edeltäjästään poiketen ei puutu toisen tontille niin ei myöskään käydä laittoman maahanmuuton torjunnan ja maahanmuuton hallinnan sisäisen turvallisuuden vaikutuksia riittävästi läpi

sen seurauksena muun muassa rahansiirrot ja juuri nämä edustaja zyskowiczin mainitsemat kyprokseenkin liittyvät harmaat rahaerät olisivat tarkasteltavissa se mitä ne ovat

on tehtävä myöskin sisältöä koskevia ratkaisuja koska tässä maassa syrjäytyminen lisääntyy ja taloudellinen tilanne kiristyy nimenomaan kansalaisten lapsiperheiden arjen tasolla

arvoisa puhemies

kyllä tässä suojellaan valitettavasti sitten taas toisella kädellä tietyillä poliittisilla kannanotoilla kun rahoitusmarkkinaveroa halutaan vastustaa juuri näitä harmaita toimijoita joista sadat miljoonat syyttömät nyt maksavat euroopassa

tässä tilanteessa jossa todella maa järisee ja koko sosiaalinen turvallisuus on myös uhattuna massatyöttömyyden ja perheiden ahdingossa pitää veronmaksukyvyn olla perustana kun myös meidän hyvinvointivaltiomme perustaa pidetään yllä eikä sen kokoomuksen ja libera ajatushautomon tavan että työmarkkinat alas sanelut työpaikoille hyvinvointivaltio alas ja sanelujärjestelmä tilalle

ja satakaksikymmentäyhdeksän yli kaksikymmentäkahdeksan ja kolme poissa kolmekymmentäyhdeksän mietintö hyväksyttiin niiden tämä on edustaja kauppila

nyt tältä osin on erittäin tärkeää että meidän eu puheenjohtajuuskaudellamme johdollani linjattu laajennettu maahanmuuton yhteisvastuun aloite on hallintovaliokunnan toimesta nostettu ensimmäisen kerran tämän hallituksen aikana esille

ei myöskään voida toimia sillä tavalla kuten valtiovarainministeri puhuu että hyvinvointivaltion peruspalvelut ovat vain hyväntekeväisyysjärjestöjen ja omaisten asia

hän itse avoimesti pietiläisen wahlroos kirjassa kertoo että sieltä tuetaan kokoomusta ja rkptä ja aikoinaan jopa sammon eli valtion varoilla tuettiin kokoomusta ja rkptä

tässä on hyvin tärkeätä että hallitus samoin kuin eduskunnan hallituspuolueet pitää nyt huolen siitä että kasvu ja vipuvaikutukset talouden ja työllisyyden puolella pidetään pienissäkin asioissa nyt tarkasti esillä ja myös tämän kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseen ollaan jatkossakin valmiita

valtion ja kuntien järjestämiä palveluja olette kuntatalouden heikentämi sellä ja tuottavuusohjelmalla ajamassa alas tilanteessa jossa nimenomaan tarvittaisiin nyt panostuksia sosiaaliseen turvallisuuteen

tämä on kyllä edesvastuutonta asiaa

kannustavuutta tarvitaan sitä tarvitaan monessa mutta ennen kaikkea niille ihmisille jotka elävät köyhyysrajalla joita rangaistaan siitä että he yrittävät hankkia pikkuisenkin rahaa

koiviston päätös inkeriläisten kunniavelan maksamisesta huomioimalla heidät taustaltaan suomalaisten paluuoikeus suomeen oli erittäin tärkeä ratkaisu myös suomen historian näkökulmasta

suomi on kuitenkin tällä hetkellä eun vähiten velkaantuneita jäsenmaita ja menoelvytykselle on löydettävissä tilaa myös sillä tavalla että veroja kevennettäisiin vähemmän

herra puhemies

mietintöön anteeksi ja satayksi kolmekymmentäkuusi tyhjää kaksi viisi poissa kolmekymmentäseitsemän mietintö

siinä on nimenomaan takana se että keskeistä on kansainvälisen suojelun turvaaminen siihen oikeutetuille toteuttamalla täysimääräisesti geneven sopimusta nykyistä konkreettisempi taloudellisen taakanjako turvapaikkakysymyksiin sekä laittomaan maahanmuuttoon ja rajavalvontaan liittyvissä asioissa sekä yhteisesti sovittujen sääntöjen todennettavissa oleva noudattaminen niin että muun muassa laittoman maahanmuuton osalta ja perusteettomien turvapaikanhakijoidenkin osalta rekisteröinti tapahtuisi jotta myöskin vältettäisiin se tilanne joka espanjan ja italian osalta välimerellä on ollut

mietitty ja tässä suhdannetilanteessa välttämätön ja satayksi ei kuusikymmentäkaksi poissa kolmekymmentäkuusi

meidän kotitaloudet ovat kolme kertaa enemmän velkaantuneita kuin julkinen sektori ja tässä mielessä paastodieetin seu raukset tulevat olemaan vakavia

tällä lailla tietysti puututaan ja luodaan edellytyksiä puuttua eläintensuojeluun ja eläintenpitoon liittyviin epäkohtiin mutta haluan vaan puuttua niihin tässä keskustelussa esille tulleisiin havaintoihin joita kotieläintuotannon puolella on havaittu muun muassa navetoista ja eläintenpidosta että meidän pitää myös muistaa että kansalliset maatalouspoliittiset toimet kotieläintuotannon ja työvaltaisen maatalouden puolesta muun muassa maidontuottajien jaksamisen osalta täytyy myöskin eri tavoin pitää paremmin esillä

eli meidän pitää myös katsoa mihin me suuntaamme yhteiskunnan voimavaroja ei haulikolla ampuen rikkaille ja varakkaille vaan nimenomaan enemmän tarpeeseen perustuvalla tavalla

mutta tarvitaan myöskin neljännesvuosi ilmoituksia käytetyistä urakoitsijoista sekä veroviranomaisten oikeutta tehdä vertailutietotarkastuksia luottolaitoksissa

minusta tässä ovat oikeat painotukset valtiovarainministerillä itse asiassa hyvin samoja kuin valtiovarainvaliokunta on nyt käsittelemässä budjettipainotuksia eduskunnan mietintöön

kun sitten aikoinaan presidentti koivisto teki tämän ratkaisun ei hän kyllä sitä tarkoittanut niin huonolla hallinnalla täytäntöön pantavaksi kuin valitettavasti meidän viranomaisemme sen toteuttivat

tämä arjen turvallisuuden parantaminen on erittäin tärkeätä omaishoito ynnä muut vastaavat toimenpiteet mutta hyvin keskeistä on kuitenkin kasvun vauhdittaminen

vakavassa talous ja työllisyystilanteessa ja kärjistyvän valtiontalouden tilanteessa valtiovarainministerin ja hallituksen johdon poissaolo täältä ei ole vain koordinaatio ongelmia kalenterin kanssa vaan se on vakava asenneharha ja virhe edustuksellisen demokratian ja kansanvallan toimivuuden ja eduskunnan budjettivallan näkökulmasta tässä vaikeassa tilanteessa

haluamme tältä osin nyt perätä hallitukselta vahvempia toimia talouden ja erityisesti tämän kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi

tässä mielessä työkalupakin pitää olla kunnossa vttn finpron tekesin ynnä muiden panostukset pitää myös saada kuntoon

käytännössä turvapaikanhakijat lähtevät eun sisällä eteenpäin eikä päästä noudattamaan myöskään dublin periaatteita

osalta ei ollut kriteerinveto sellainen että kotouttamisedellytykset olisivat parhaalla mahdollisella tavalla aina toteutuneet

meillä on nyt menty tähän eun suuruuden ideologiaan suuruuden maatalouteen ja siitä seuraa eläinsuojelun mutta myös viljelijöiden jaksamisen kannalta erittäin vakavia seurauksia

kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseksi köyhyyttä vastaan on parannettava ensisijaisesti sosiaaliturvaa ja myös lapsiperheiden toimeentulotukea on korotettava

tämä aloite tähtää nimenomaan suojelun parempaan antamiseen mutta myöskin jokaisen eu maan velvollisuuteen noudattaa rajavalvonnan ja myöskin laittoman maahanmuuton torjunnan keskeisiä periaatteita

tältä osin tämä asia herätti jo edellisen hallituksen aikana keskustelua että pitää saada paremmin hallintaan myös kotouttamisedellytykset huomioon ottaen myös tämän inkeriläisyyden ja suomen sukulaisuuden selvittämisen paremmin

tämän takia pitäisi pystyä enemmän osittaisen kansallistamisen kautta miettimään myöskin työvaltaisen ja kotieläintuotannon toimintaedellytyksiä tässä maassa

ministeri vehviläinen entisenä liikenneministerinä tunnustautui aika pitkälti äidiksi tähän ajelehtivaan raideliikenteen yksityistämisviritykseen ja tältä osin tämän logiikan mukaanhan varmaan vrn pitäisi antaa veturit ja vaunutkin ja sitten siitä syntyy jotain lisäarvoa ja kilpailua